mitä tulee vielä tähän paneeliin joka täällä nousi esille myös minun puheenvuorossani siinä kyllä idea ei ole niin kuin joku pelkäsi että luodaan uutta byrokratiaa

nyt tuommoinen tilanne missä me onnistuimme olemaan monen vuoden ajan on kaukainen unelma tässä tilanteessa jossa talous supistuu kaiken aikaa tuomani tilanne pesaron olemaan monen vuoden

sen jälkeen suomen vastuut ovat moninkertaistuneet ja nyt se draghin tänä päivänä ilmoittama ekpn linja merkitsee lisävastuita sekin suomelle niiden mekanismien kautta joita tässä äsken kävin läpi

ei minun ajatuksenani ei ainakaan ole yhdenkään uuden viran perustaminen sitä varten vaan olemassa olevista tieteen tutkimuksen bisneksen asiantuntijoista koottaisiin tällainen asiantuntijapaneeli joka olisi aloitteellinen ideoiva ja nimenomaan sillä tavalla että lähtisivät tästä luonnonvarastrategian perusfilosofiasta se aloitteellisuus ja ne toimet mitä siellä harjoitetaan

tuleeko uusia ratkaisuja vielä teiltä ennen vaaleja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mitä tulee vielä näihin suomen pankin riskeihin niin minäkin uskon että vaikka targetin osalta laskennallisesti on kysymys todella isoista luvuista niin sen että ne luvut realisoituisivat menetykseksi todennäköisyys on kyllä tavattoman pieni mutta siitä huolimatta sekin pitää ottaa huomioon

on kyllä täytyy sanoa ministerinäkin erittäin vaikea perustella sitä minkä takia omaishoitajaa verotetaan enemmän kuin samaa tuloa saavaa kansalaista muuta ansiotuloa saavaa kansalaista

rossi otti täällä esille

hallituksella oli kolme isoa juttua

esimerkiksi talvivaaran vaikeana hetkenä kun pääomat olivat loppumassa ja piti ottaa kehittämisessä tietty korkea askel ylöspäin suomen teollisuussijoitus tuli mukaan teki pääomasijoituksen piti rahat siellä parin vuoden ajan tuli ulos teki erittäin vahvan eksitin ja niillä rahoilla on tehty jatkosijoituksia moneen muuhun yritykseen ja on muutama muukin merkittävä sijoitus tehty nimenomaan tesin toimesta

ne ovat todella isot määrät miljardeja mitä sitä kautta tulee mutta sen riskin realisoitumisen todennäköisyys ei nyt varmasti ole kovin suuri

mitä muutenkin tulee tähän kuntauudistukseen niin arvoisa edustaja sarkomaa ja ministeri urpilainen se on nyt niin että taistelu tässä asiassa siirtyy vähitellen kentälle

siis nythän tässä käy niin että ekp ikään kuin muka hakee legitimiteetin näille ostoilleen sillä perusteella että se edellyttää että maa jonka bondeja ostetaan jälkimarkkinoilta ensiksi kääntyy evmn tai ervvn puoleen

arvoisa puhemies

todellakin tulevaisuusselonteko katsoo nyt huomattavasti kauemmaksi siitä mihinkä kansallinen ilmasto ja energiastrategia katseensa asetti konkreettisesti

me tiedämme mitä kansa tuolla kentällä ajattelee mihinkä he ovat valmiita ja mihinkä eivät eivätkä he ole sellaiseen runttaukseen valmiita mistä te puhutte mitä te tällä kuntauudistuksella ajatte

kaiken lisäksi se on saanut toimillaan aikaan sen että myöskään niistä mitä suomi nyt olisi tarvinnut realistinen tuloratkaisu ja sopiminen nimenomaan työurista ei ratkaisuja ole syntynyt

elikkä tarkoitus olisi että perustettaisiin valtion kaivosrahasto osakeyhtiö erillinen rahasto joka tekisi

koska jos valtio muuten vaan perustaa yhtiön ja sanoo että alkakaapa etsiä tuolta jos sieltä maasta löytyisi metalleja ja malmeja se on vähän vaikeampi juttu

kun hallitus näissä tärkeissä asioissa ei ole löytänyt yhteistä säveltä minä ymmärrän täysin että nuori erinomainen puheenjohtaja vetää sen ainoan oikean johtopäätöksen mikä tässä vaiheessa on vedettävissä

eli jos nyt espanja hakee evmltä niin silloin sen jälkeen tämän opin mukaan ilman muuta liki määrättömästi ekpllä on oikeus ostaa jälkimarkkinoilta näitä espanjan papereita

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä te kun jaksoitte lukea sanoitte siinä mitä minun puheenvuoroni piti sisällään

erillinen tällainen kaivossijoitus oy sille riittävä osaamispääoma ja se voi joko tehdä oston olemassa olevasta yrityksestä tai lähteä junioriyhtiönä liikkeelle

jos ei tulosta tule niin sitten ulos

ensinnäkin se täytyy kyllä sanoa että hallituksen esityksen taloudelliset perusteet ja perustelut eivät nyt ole kovin sanoisiko seikkaperäiset

kyllä tässä se ekpn perussopimuksen alkuperäinen idea tuhoutuu kerta kaikkiaan

alituottoja ei tämän ratkaisun seurauksena hyödynnetä

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille aalto ala nissilä ja terho ja sen jälkeen ministeri stubb

arvoisa puhemies

yritän pysyä edelleen edellisessä portfoliossa sen aikaisessa kun näitä asioita valmisteltiin ja siihen liittyen kysymyksessä siitä kuinka paljon tarvitaan säätövoimaa silloin kun on tuulta

suhteessa siihen miten olisi käynyt jos näin ei olisi menetelty päästään erittäin merkittävästi halvempaan siirtohintaan

tämä on vain esimerkki siitä kuinka suomi kiinnostaa ja kun tästä toimialasta on tullut tavallaan näin merkittävä se kasvaa räjähdysmäisesti niin siitä on tullut samalla mielestäni strateginen toimiala ja on hyvä että strategisella toimialalla valtio on edes jollakin tavalla siinä bisneksessä mukana

mitä se onkin aika näyttää ja sama rahasto voisi tehdä mahdolliseksi myöskin yksityisten pääomasijoittajien mukaantulon siihen ja myöskin tavallisten suomalaisten paremman pääsyn omistamaan täällä olevaa kaivostoimintaa

olisi toki voinut toivoa vähän seikkaperäisempiä ja enemmän selventäviä perusteluja niin että kun lukija kuka tahansa kansalainen ne käy lävitse niin hän saisi sen kuvan siitä taloudellisesta kehikosta ja niistä vaikutuksista mitä tämä esitys niihin tullessaan tuo

sitten jatketaan hänen jälkeensä keskustelua täällä

rajamäki kerta kaikkiaan käy

ihan aidosti tehkää esityksiä

täällä on vielä monta vastauspuheenvuoroa muun muassa edustaja niinistöllä mutta nyt annan väliin minuutin puheenvuoron kolmelle ministerille ja sen jälkeen edustaja niinistö jatkaa

ensinnäkään saksa ei sitä tarvitse juuri lainkaan koska sen tuulituotanto on hajautunut niin eri puolille maata että jossakin puolella aina tuulee minulla oli tilaisuus olla saksan hallituksen kutsusta niin kuin edustaja lehti tietää viime syksynä tutustumassa saksan systeemiin tosin aikaisemminkin sitä tunsin ja se menee siellä niin

mitä tulee sitten tähän toiseen puoleen eli työvoiman lisääntymiseen aika harvassa puheenvuorossa kiinnitettiin huomiota niihin rakenneuudistuksiin joilla lisätään työn tarjontaa

mutta silloin kun kuntakeskukset ovat kymmenien kilometrien päässä toisistaan jopa kauempanakin näiden yhdistämisestä synergian syntyminen on tavattoman vaikeaa

kun täällä valiokunnan puheenjohtaja äsken ensimmäisessä vastauspuheenvuorossaan peräsi toimia että suomen pitäisi suomenkin lähteä toimiin tässä ja nyt ja nopeasti uskallan sanoa niin kun ed

mitä sitten tulee tähän kilpailuneutraliteettiin niin minä olen kyllä edustaja kärnän kanssa tässä samaa mieltä siitä että on olemassa säätiöitä ja säätiöitä ja kassoja ja kassoja ja yhtiöitä ne toimivat eri toimialoilla

arvoisa puhemies

minulla on ollut tilaisuus olla energianeuvoston jäsenenä seuraamassa eurooppalaisen energiakysymyksen kannalta tämän hankkeen etenemistä miten puola ja eräät baltian maat ovat alun perin tähän hankkeeseen suhtautuneet

matikainen kallström mielestäni tässä on todella potentiaalia ja mehän olemme esimerkiksi tekesin kautta käyttäneet tutkimus ja kehittämisvaroja

ajatus siitä että ilman muuta sillä kirjanpitoarvolla olisi pitänyt myydä tämä omistus minkä fortum siellä omistaa on kyllä huikeata toiveitten tynnyrien kolistelua jolle kyllä on vaikea hakea vertaa oikeastaan paljon mistään

tällaista aivan ehdottomasti tarvitaan

suomessa on tehty jo erittäin mittava joukko sellaisia toimia jotka ovat siinä linjassa jonka nyt sitten pitemmälle katsova tulevaisuusvaliokuntakin hyvin mielestäni kuittaa

olen käyttänyt tällaista ilmaisua että tottahan se on että jos joku eläkekassa on vakuuttanut leijonankesyttäjät niin kyllähän se riski että siellä jotain tapahtuu on ihan eri luokkaa kuin valkokaulustyöntekijällä jnp

tarvitaan tällaista sparrausta asiantuntijaa korkean tieteen ja bisneksenkin mukana olevaa sparrausta kaikille niille politiikkatoimille mitä tässä kaiken kaikkinensa tarvitaan

nyt me tiedämme että suomalaisen kemiran jonka toimialafokus aikanaan oli ihan jossain muualla pääfokus tällä hetkellä on juuri tässä puhtaassa vedessä likaisten saastuneitten vesien puhdistamisessa

ne eivät suhtaudu niin että ne vastustaisivat tätä siis kaasuputken rakentamista venäjältä eurooppaan vaan ne ovat olleet sitä mieltä että se putki pitää vetää niiden kautta koska se on niillekin niin tärkeä asia

etenemme niin että ministeri pekkarinen kommentoi kuultuja puheenvuoroja jonka jälkeen sitä nostetaan arvoisa puhemies

ehkä ihan muistin virkistämiseksi vaan se kaikki mitä on tähän saakka jo tehty

edustaja myller taisi olla silloin brysselissä ja jos sinne kuuluu puhelimessa sama asia ihan eri tavalla kuin se täällä suomessa kuuluu niin en koskaan pyri brysseliin erilaisiin hankkeisiin vaan pysyn täällä suomessa kernaasti

vielä kertaalleen

olen vahvasti tässä samaa mieltä

mitä tulee vielä näihin sähköautoihin niin myöskin sitä asiaa silloin muutama aika sitten laitettiin liikkeelle totta kai myös sähköautoa mutta myös uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden tuotantoa koska sähköautokannan saaminen maahan vie vuosia jopa vuosikymmeniä mutta olemassa olevissa polttomoottoreissa voidaan polttaa heti uusiutuvaa biopohjaista polttoainetta

mitä tulee vielä tähän lupahallintoon niin kyllä siinä niitä byrokratioita todellakin on tällä hetkellä

tuomioja kertoi

tämähän todettiin myöskin valiokunnan käsittelyssä että on toimialoja ja toimialoja joilla riskit ovat ihan erilaisia ja tästä sitten osin seuraa se että se näyttää ikään kuin neutraliteettia ei välttämättä olisi erityyppisten yritysten välillä

arvoisa puhemies

ja nyt ministeri stubb

tiusanen se ympäristölupa ei ole edellytys sille etteikö talvivaara olisi voinut tehdä kaikkea sitä mitä se kanadalaisyhtiön kanssa on tehnyt edullisesti

ja nyt se on sitoutuminen lakiin kirjattu tavoite ja ne kriteerit joilla sitten tämä tavoite saavutetaan ne välineet ne tukijärjestelmät nehän on laissa nyt kirjoitettu tavoitelähtöisiksi

mitä sitten tulee tähän valvontatilanteeseen ovatko venäläiset nyt ikään kun tiukentamassa tai aktivoimassa tätä valvontaansa minä toistan sen kysymyksen

sdp esittää vihreitten sertifikaattien käyttöönottoa siksi tavaksi millä uusiutuvaa pitäisi edistää

jo edellinen suomen hallitus on luvannut ja tämä hallitus pannut vielä vähän paremmaksi valtiovallan erittäin merkittävää mukaantuloa eri vaiheisiin aineellista mukaantuloa suomalaisten veronmaksajien rahoilla rahaa siihen että ulkolaiset saavat tulla tänne investoida teettää täällä työtä ottaa täältä malmin ja myydä sen maailmalle

mitä vielä tulee näihin pieniin yrityksiin niin minä täällä ilmaisin väärin edellisessä puheenvuorossa itseäni kun sanoin että on hyvä että tämä nyt katsotaan